on erittäin valitettavaa että nämä rypäleammukset ovat myöskin näitten kiellettyjen aseiden listalla

herra puhemies

suomenselän kunnat alavus kuortane töysä ja ähtäri sekä järviseudun puolella olevat alajärvi ja soini ovat tehneet kautta historian hyvää yhteistyötä mutta nyt tämä viisas malli haluaa romuttaa olemassa olevat yhteistyöalueet ja tehdä meidänkin seutukunnastamme maakuntakeskuksen peräkylän

mutta näiden päätösten mukaisesti on nyt edettävä ja lopullisen päätöksen tekee toki eduskunta pian äänestyksessä

julkisuudessakin olleitten tietojen mukaan ja täälläkin te olette tähän ruotsi yhteistyöhön vahvasti liputtanut ja joidenkin tietojen mukaan jopa puolustusliitosta olisi näissä puhuttu

mutta ruotsihan ajoi yleisen asevelvollisuuden alas ja siellä käytännössä maavoimat ovat olemattomat ja romutettiin tällä

onko todellakin niin että alavus ja kuortane on pakkoliitettävä seinäjokeen

se oli selkeästikin virhe

kysyisinkin nyt teiltä ministeri arviota siitä mitkä olisivat keskeisimmät hyödyt teidän mielestänne suomiruotsi yhteistyön tiivistämisessä

terveydenhuollon järjestämisvastuu on myös aiheuttanut hämmennystä kunnissa

olisivatko ne eurot kustannustehokkuus vai olisiko se kenties meidän molempien puolustuskyvyn parantaminen vai ovatko ulko ja turvallisuuspoliittiset syyt ne keskeisimmät syyt miksi tätä yhteistyötä tulisi tiivistää

olisikin kiva kuulla ministeri risikolta kuinka se aiotaan turvata erityisesti terveydenhuolto ja kuinka se tulee olemaan kaikkien kansalaisten saatavissa

kuinka tässä mylläkässä käy esimerkiksi pienempien terveydenhuoltoyksikköjen erikoissairaanhoidon yksikköjen kuten ähtärin sairaalan

tutkija kari leinamo on arvioinut kuntaliitoksen vaikutuksia

mutta yksi semmoinen hyvin merkillepantava asia on se että liitosalueiden rakennuskanta on jäänyt lähes kaikissa vertailuissa liitosajankohdan tasolle ja itsenäisissä kunnissa kuntakeskuksen kehittäminen on ollut jatkuvaa

mutta ne hyvät asiat joita kuntaliitoksissa on ollut ovat tulleet nimenomaan sen kautta että kuntaliitokset ovat olleet vapaaehtoisia

silloin on oltu paremmin tyytyväisiä ja silloin on saatu myös joitakin sellaisia asioita joita ei pienempänä kuntana olisi välttämättä saatu

mutta kaiken kaikkiaan herra puhemies jatkossakin jos näitä kuntaliitoksia tulee niiden täytyy tulla vapaaehtoiselta pohjalta

mutta huoli kunnissa on tällä hetkellä syvä

edustaja packalenin tekemä lakialoite rikoslain muuttamisesta siten että muuntorangaistus palautettaisiin voimaan on mielestäni kyllä erittäin kannatettava asia

mutta näen kyllä siitä jo ensinnäkin että tämä on meidän eduskunnan poliisimiesten tekemä lakialoite he ovat ensimmäisiä allekirjoittajia tässä joten tiedätte varmasti mistä asiasta puhutte

kyllähän rikoksesta aina täytyy seurata rangaistus ja jos mennään siihen tilanteeseen että meillä piittaamattomuuden vuoksi näitä sakkoja revitään eikä edes haluta kantaa vastuuta niistä omista tekemisistä niin se on erittäin tuomittava asia ja sen takia sen uhkan täytyy siellä olla että vankeusrangaistus uhkaa mikäli lakia ei noudata

mutta kysyisin lakialoitteen laatijalta edustaja packalenilta kun puhutaan näistä lisäkustannuksista muutamista kymmenistä miljoonista euroista jotka aiheutuvat kaupalle ynnä muille puhutaan kymmenistä vain muutamista kymmenistä muuta

mitkä olisivat sitten kustannukset siitä jos tämä lakialoite menee läpi ja suhteessa sitten siihen hyötyyn paljonko säästetään taas toista kautta

ainakin uskoisin että säästöä tällä pitemmällä juoksulla saadaan aikaan mutta onko tästä mitään tutkimuksia tehty aiemmassa vaiheessa tätä todellakin kysyisin edustaja packalenilta

arvoisa puhemies

tehdään huolellinen valmistelu sillä lailla että siihen voidaan laajemmaltikin sitouttaa mukaan ja niin että nämä työehdot sun muut asiat mitä tähän nyt ongelmakohtia liittyy kuntoon saadaan

kun tätä oikeuskanslerin kertomusta viime vuodelta lukee kuuntelee näitä puheenvuoroja ja peilaa näitä myös siihen käytyyn keskusteluun mikä normien purusta käytiin tässä aiemmin päivällä niin näitä yhtymäkohtia kyllä löytyy mielestäni erittäin paljon

niin normien purussa kuin näissä monissa keisseissä mitä täällä sisällä on viime vuoden aikanakin tapahtunut on hyvin pitkälti kyse myös mielestäni maalaisjärjen käytöstä ja tietysti siitä kuinka me meidän lakiamme haluamme tulkita ja mitä se meille jokaiselle ihmiselle vaikuttaa

nimenomaan moraalikysymyshän tämä ennen kaikkea on eikä kysymys siitä saako sakon vai ei koska rikoksesta täytyy aina seurata rangaistus aivan kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa sanoin

täälläkin on kuultu puheenvuoroja siitä miten opettajat ovat esimerkiksi helisemässä tiettyjen asioiden suhteen

mielestäni se on hyvä ja kyllä meidän pitäisi tässä salissa myös ymmärtää se että jos on tehty jossain vaiheessa vääriä päätöksiä jotka aiheuttavat kuluja jotka eivät ole järkeviä niitä on pystyttävä myös kumoamaan joten toivon kyllä erittäin lämpimästi että lakivaliokunnassa ja asianomaisissa valiokunnissa tämä aloite etenee ja saadaan nämä epäkohdat korjattua

tämä aiheuttaa kiusallisia tilanteita siellä kouluissa opettajille itselleen mutta ennen kaikkea mielestäni moraalin rapautumista tässä yhteiskunnassa

edustaja saarakkalalle haluan vain todeta että jokainen meidänkin ryhmässämme tässä toimii omantuntonsa mukaan ja parhaaksi katsomallaan tavalla

meillä on tiettyjä asioita jotka kuuluvat suomalaisiin perinteisiin suomalaiseen kulttuuriin ja niistä pitää pystyä pitämään kiinni siitäkin huolimatta että joku näistä saattaisi mielensä pahoittaa

totta kai me niin kuin varmasti monet muutkin ryhmät olemme tästä keskustelleet ja kyllä meitä useampia on jotka eivät hallituksen esityksen kannalla ole

edustaja heinonen halusi hakea vastakkainasettelua opintotuen kehittämisasioihin siitä mitä keskusta on tehnyt ja mitä muut puolueet ovat tehneet opintotuen kehittämisen historian aikana

tässä vuosikertomuksessa käsitellään kahta asiaa muun muassa eli käsittelyaikoja ja valitusaikoja

kun historiaa katsoo hieman taaksepäin koko nykyjärjestelmähän on oikeastaan kehitetty keskustajohtoisissa hallituksissa

sen jälkeen leikataan kertausharjoituksista ne laitetaan lähes nolliin lentotunneista leikataan laivaston vuorokausista leikataan kaikesta sellaisesta joka vaikuttaa meidän uskottavaan puolustuskykyymme tullaan leikkaamaan tulevina vuosina erittäin paljon

mollaamatta yhtään toisiamme edustaja heinosen kanssa varmasti voimme todeta että aina asiassa on edetty kaikista eniten silloin kun keskusta ja kokoomus ovat yhdessä näitä asioita päässeet hoitamaan

mielestäni ihmisten oikeus valittaa on sinänsä hyvä asia mutta meillä on pesiytynyt tähän yhteiskuntaan hyvin paljon niin sanottuja ammattimielensäpahoittajia tai ammattivalittajia tai niitä jotka haluavat oikeastaan vain tehdä kiusaa joko kunnalliseen päätöksentekoon tai naapureille tai vastaaville

sen vuoksi ainakin minä näen että jalkaväkimiinat ovat edelleen puolustuksen kannalta se tehokas muoto ja tarpeellinen asia jota suomen puolustuksessa tarvitaan

tämä kehittäminen on yhteinen asia ja puolueesta riippumatta täytyy katsoa niitä keinoja joilla opiskelijoiden asemaa saadaan parannettua

mitä tulee sitten tähän itse tuotantoon niin jalkaväkimiinat ovat hyvin yksinkertaisia valmistaa

olisikin hyvin mielenkiintoista tietää kuinka paljon oikeuskanslerillekin tulee näitä valituksia samoilta tahoilta kerta toisensa jälkeen uudelleen ja uudelleen

arvoisa herra puhemies

pelkäänpä vaan että jos se kriisin paikka todellakin tulee niin ei mene kauan kun suomessakin on jalkaväkimiinoja valmistettu sitten hyvin mittavat määrät

itse olisin kyllä valmis kun näitä kokeilujakin nostetaan esiin ja tätä byrokratian purkua muun muassa näihin valitusprosesseihin puuttumaan sillä tavalla että jonkinnäköinen kynnysraha meillä pitäisi tulla valittajalle siitä millä perusteella sen valituksen voi tehdä

tietoliikenneyhteydet ovat tuoneet helpottavia tapoja arkipäiväiseen asiointiimme erityisesti nuorempi ikäpolvi on ottanut sähköiset palvelut omakseen

keinot myös kannustavuuteen että perhe uskalletaan perustaa ajoissa vaativat toimenpiteitä valtiolta ja sen takia se että epäkohtia tulee siitä että on opiskelemassa ja perustaa perhettä täytyy myös korjata

siinä valossa peilaten mietin mitkä tulevat tämmöisten sopimusten todelliset vaikutukset ja todellinen rooli olemaan jos sitten suuressa kriisissä näitä pystyttäisiin kuitenkin itse valmistamaan

jos on havaittavissa tämmöisiä valittajia joittenka nämä prosessit eivät tavallaan mihinkään johda niin kyllä näihin pitää pystyä puuttumaan

on erittäin hyvä asia että opiskelijajärjestöt ovat olleet kautta linjan ja kautta vuosien erittäin aktiivisia opintotukijärjestelmän ja opiskelijoitten aseman kehittämisessä

tässäkin esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia ja sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia

ne ainoastaan hidastavat päätöksiä ja hidastavat elinkeinotoiminnan kehittymistä ja tekevät toisin sanoen kiusaa niin kuin tuossa jo aiemmin totesin

niillä on siinä erittäin vahva rooli ja tärkeä asema ja oikeastaan niitä täytyy kiittää siitä miten aktiivisia ne ovat olleet ja niillä tulee olemaan oma paikkansa myös jatkossa näitten asioitten kehittämisen suhteen

tarkoituksena on siis edistää sosiaali ja terveydenhuollon sähköisessä tietojenkäsittelyssä tietosuojaa ja tietoturvaa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja toiminnallisuutta säätämällä näitä koskevista vaatimusmäärittelyistä ja valvonnasta

on hyvin paljon esimerkkejä näistä käsittelyajoista ja meidän pitää saada tähän yhteiskuntaan se käsittelyaikatakuu mistä ollaan puhuttu tänään viimeksi tässä salissa se että kun rakennuslupaa ympäristölupaa ynnä muuta haetaan niin se myös tietyssä määräajassa pystytään käsittelemään

ruoka ja puhdas vesi molemmat nämä ovat niitä asioita mitä ilman ei tulla toimeen

kaikki muu tässä maailmassa on sivuseikka mutta jos meillä ei ole puhdasta vettä eikä meillä ole puhdasta ruokaa niin ei meillä myöskään ole tässä maailmassa elämää

arvoisa herra puhemies

täällä on puhuttu paljon ihmisoikeuskysymyksistä henkilökohtaisista kysymyksistä kun on ollut lupakysymyksiä mutta myös elinkeinotoimintaa nämä koskettavat mitä kovimmalla tavalla

ongelmia kuitenkin saattaa esiintyä ja ne kohdistuvat siihen miten nämä uuden järjestelmän kulut tulevat käyttäytymään

se kuinka siellä paikallistasolla ely keskuksissa aveissa tulkitaan esimerkiksi ympäristösäädöksiä on aivan avainkysymyksiä myös siinä kuinka meillä pystytään esimerkiksi maaseudulla elinkeinotoimintaa kehittämään

tämä uhka on erityisesti ammatinharjoittajilla sekä sellaisilla pienillä lääkärikeskuksilla joiden reseptien kirjoitusten määrä on pieni

sen takia kun puhutaan elintarviketurvallisuudesta meidän peruslähtökohtamme pitää olla puhua kannattavasta elintarviketuotannosta

yksi on esimerkiksi se että kun rakennuslupaa ympäristölupaa esimerkiksi maatalouden tuotantorakennuksiin haetaan niitten käsittelyajat saattavat venyä niin pitkiksi että sitten kun investointitukihakemuksia laitetaan vireille niin niitä ei päästä ajallaan sen hakuajan raameissa käsittelemään ja sitten nämä investoinnit siirtyvätkin seuraavalle vuodelle tai niin että meillä tulee päätöksiä talvea vasten

suomessakin viljelijät ovat tietysti se joka tämä kotimaisen puhtaan ruuan tuottaa ja kaikki ne toimet mitä kannattavan ruuantuotannon eteen voidaan tehdä myös tässä salissa tulisi tehdä

näissä yrityksissä on usein maksimissaan viisi työntekijää ja reseptejä kirjoitetaan vähän

valitettavasti monelta osin uutiset viljelijöille tältäkin vaalikaudelta ovat olleet tilipussin suhteen miinusmerkkisiä

tämä on toki meidän eu byrokratiasta johtuvaa lainsäädäntöämme myöskin mutta näitä päätöksiä tulee vasta talvea vasten mitkä ovat huonoja aikoja ylipäätään rakentaa

ne leikkaukset mitkä ovat tulleet kansallisiin tukiin ne mitä on leikattu lomituksesta ovat niitä valitettavia asioita jotka vaikuttavat siihen kannattavaan elintarviketuotantoon

yritysten toimintaedellytysten heikentäminen pahentaisi entisestään jo nyt maaseutua vaivaavaa lääkäripulaa mikä näkyisi muun muassa työterveyshuollon palvelujen heikkenemisenä

mutta joka tapauksessa summa summarum

se että viljelijä jaksaa on myös hyvin olennainen osa sitä että meillä niitä tuottajia on

toiseen asiaan tähän yleiseen lakien tulkintaan siihen meidän omaan kulttuuriimme meidän täytyy saada myöskin väljyyttä ja tulkintaa sen suhteen että meidän yhteiskunnastamme ei tule hajutonta ja mautonta ja kulttuuritonta

kun on tilipussi tarpeeksi paksu niin silloin myös muita murheita on paljon vähemmän ja sitä kautta myös sitten tuotanto toimii paremmin

tuotteesta saatava hinta on ilman muuta yksi lähtökohtainen tekijä siinä että myös viljelijä pärjää

uskon että me tähän pystymme jos me siihen haluamme mutta se vaatii kyllä varmasti meillä tekemistä aina oikeuskanslerin tulkinnoista meidän omaan lainsäädäntöömme

jos sen saman hinnan saa sieltä myytävän tuotteen kautta niin aina on parempi näin mutta meidän järjestelmämmehän toimii sillä tavalla että tuilla on sitten korvattu sitä alhaista tuottajahintaa

monet pienet yritykset toimivat suuremman yrityksen alla ja vaihtoehtona on esitetty että mahdollistettaisiin järjestelmän aloitus ja käyttökustannuksien jakaminen esimerkiksi siten että pienet yritykset voisivat liittyä valtakirjalla isomman lääkärikeskuksen kautta

mielestäni edustaja sipilän aloite on hyvä ja hän yrittäjänä tietää kyllä mikä on se problematiikka joka liittyy tähän asiaan

mtk on järjestänyt muun muassa kampanjoita jakanut suurennuslaseja ja kyllä kieltämättä täytyy sanoa että monta kertaa kun tuolla kaupan hyllyn elintarvikkeita katsoo niin kyllä sieltä saa hakea että missäköhän ihmeessä tämäkin tuote on tuotettu

jokaiselle yritykselle on mahdollistettava sähköisen reseptin käyttöönotto siten ettei se rasita yrityksen varsinaista toimintaa tai vaaranna yrityksen olemassaoloa

kasvuyrityksiin satsaaminen on pohjan luontia koko hyvinvoinnille suomessa ja aivan kuten vanha sanonta kuuluu kakkuhan on aina ensin leivottava ennen kuin sen voi syödä ja sitä voi jakaa

ministeri huovinen vastasi kirjalliseen kysymykseeni

takaraja liittymiselle on ensi keväänä eli siis tänä keväänä ja tällä hetkellä näyttää siltä että kaikki suuret ja keskikokoiset yritykset ovat määräaikaan mennessä mukana

itse ainakin huomasin ähtärissä käydessäni paikallisessa kebabravintolassa että siellä oli isolla seinällä että tämä liha on atrian lihaa kotimaista lihaa

suuret säästöt niin henkilöstöstä toiminnasta kuin materiaalihankinnoista ovat olleet omiaan rapauttamaan myös kansalaisten uskoa puolustusvoimiemme suorituskykyyn mahdollisessa kriisitilanteessa

kuten edustaja sipilä mainitsi luovutustappiot eivät usein tule vähennettäviksi koska tappiota kärsinyt verovelvollinen ei saa luovutusvoittoja viiden vuoden aikana

kysyjän mainitsemat pienet yritykset sen sijaan ovat vaikeuksissa takarajan suhteen

niin ovat ja tämä asia on korjattava ja huomioitava

on siis todella tärkeä asia että ne alkuperämerkinnät sieltä löytyvät ja ne on myös tässä selonteossa hyvin kirjattu mukaan mutta tämä täytyy myös huolehtia että se konkretisoituu niin että ne tulevat laajemmastikin olemaan jokaisessa elintarvikkeessa niin ravintoloissa kuin myös kaupan hyllyltä ostettavissa näkyvästi esillä

uskottava itsenäinen puolustus vaatii resursseja

nyt onkin syytä kysyä kuinka aiotaan huolehtia etteivät pienet lääkäriyritykset lopeta toimintaansa ja pahenna entisestään lääkäripulaa

arvoisa puhemies

te sosialidemokraatit olette kyllä mestareita siinä aivan kuin te olisitte ryhmäkokouksessa aina sopineet että samaa levyä toistetaan mitä edellinen hallitus on tehnyt tai ei ole tehnyt

riskin ottavia yrittäjiä tarvitaan jatkossakin ja sen vuoksi tappioita tulee saada vähentää kaikista pääomatuloista aivan kuten edustaja sipilä tässä erinomaisessa lakialoitteessaan on esille tuonutkin

ruuan vienti on yksi keskeinen osa ja tärkeä osa myös suomalaista elintarviketuotantoa

mutta eikö nyt olisi jo aika kantaa vastuuta niistä tämän hallituksen päätöksistä niistä esityksistä mitä tämä hallitus tekee

puhutaan ruokabisneksestä ruuan vientituloista mitä meille on saatavissa

nyt te toki kritisoitte tätä esitystä mikä tältä hallitukselta on tulossa mutta se kritisointi ei poista niitä epäkohtia mitä tässä esityksessä on

herra puhemies

hieman huolestuneena nyt seuraan tätä maailman ja euroopan tilannetta siinä mielessä että kun ukrainan kriisistä on puhuttu on sanottu että se vaikuttaa hyvin moneen asiaan

herra puhemies

meillä on todellinen riski että yritykset siirtävät pääomiaan muihin maihin esimerkiksi viroon

puolustusvoimien mainetta luotettavana työnantajana ollaan tämänkin päätöksen myötä murentamassa valitettavasti

puolustusvoimain komentaja on tuonut useaan otteeseen esille mihin tämä epävarmuus voi johtaa

nyt jos sitten kaupallisia pakotteita tulee eun ja venäjän välille niin se on osaltaan myös vaikuttamassa tähän

muun muassa perheyritysten liitto on tästä tehnyt tutkimusta ja siinä luvut ovat aika hälyttäviä ja ne kannattaa kyllä tarkoin katsoa

se ei ole puolustusvoimien vika vaan se on hallituksen ja poliitikkojen esitysten tuottamaa tulosta